oppimisen on oltava hauskaa sillä ihminen on homo ludens

miksi se halutaan nyt romuttaa kun pikemminkin nyt kun eu on kriisitilanteessa pohjoismainen hyvinvointimalli voisi olla esimerkki koko euroopalle

kuten edustaja tynkkynen sanoi tarvitaan resurssien siirtämistä lupabyrokratiasta valvontaan

päättyvän isaf kriisinhallintaoperaation aikana valtiokonttori on maksanut suomalaisille haavoittuneille alle miljoona euroa korvauksia sotilastapaturmalain nojalla

valitettavasti monella tapaa hallitus myös sahaa omaa oksaa ampuu omaan jalkaan

ihmettelen vielä kerran miksi jaksetaan jankuttaa tästä kela maksun palauttamisesta

tämä nimenomaan mahdollistaisi sen että erilaiset yhteisöt voisivat enemmän suorittaa rahankeräystä koska rahankeräyksen merkitys tulee kasvamaan jo pelkästään sen vuoksi että julkiset avustukset väistämättä vähenevät ja kun sitten jälkikäteisvalvonnassa on resursseja niin se estää sen että suomesta tulisi se pelätty rahankeräyksen villi länsi

mutta pitkän päälle näen edelleen vaarana tämän mitä olen sanonut eli tämän bisnespelurien haltuun joutumisen vaikka se nyt näyttää epätodennäköiseltä

koska toipuminen voi kestää vuosia ja henkiset traumat voivat sairastuttaa vuosien päästä niin pelkästään valtiokonttorin korvaukset eivät riitä

arvoisa herra puhemies

suurimpana oppositiopuolueena meidän linjamme ei ole niin kuin keskustapuolueen että ammutaan kaikkea liikkuvaa mutta oppositiosta käsin on lupa esittää kriittisiä kysymyksiä

muistan miten edustaja vennamo sitä vastusti ja kertoi sitten että kommunistitkin kannattavat ydinvoimaa jos ydinvoimalaitokset tuodaan neuvostoliitosta

edustaja nylander toki kannatan tätä ei eko käytäntö on käytetty käytäntölähteisen t k yhteistyön syventämisestä

kuntien työntekijöitä tulee hämmentämään konsulttien armeija joka tulee powerpoint esityksillä kertomaan jargoneita tahtotilasta missioista ja visioista

tuntuu että hallituksen motto on teoriassa näin mutta käytännössä toisin

arvoisa rouva puhemies

paljon on vettä virrannut sen jälkeen mutta silloinkin puhuttiin että ydinvoima on siirtymäkauden energiaa

toki se olisi mahdollista myös silloin jos toimittaisiin kuntayhtymänä tai toimittaisiin millä tahansa julkisyhteisön aseman organisaationa tai sitten vaikkapa osuuskuntana

nykyisellään näissä asioissa on ollut paljon tragikoomisia piirteitä jotka eivät ole kunniaksi ja vievät paljon resursseja

on hyvä että raha automaattiyhdistys on alkanut rahoittamaan nelivuotista vertaistukihanketta entisille ja nykyisille rauhanturvaajille

samanaikaisesti aloituspaikkoja kouluissa ajetaan alas

vapaata kansansivistystyötä kansanopistolaitosta ajetaan alas

meillä on tänä päivänä kielessä muotisanana ilmaisu pirullinen ongelma ja kyllä ydinvoima tietyssä mielessä semmoinen on

on tärkeää että viranomaiset tekevät poikkihallinnollisesti yhteistyötä lasten ja nuorten parhaaksi niin että arvokasvatus syvenee jotta kasvetaan ihmisenä kehitytään ihmisenä

tämä hallituksen selonteko todistaa sitä että nyt halutaan muuttuvassa maailmassa muuttuvassa todellisuudessa saattaa kehitysyhteistyöpolitiikka uuteen ryhtiin uuteen asentoon

ei kai tämä yhtiömuoto ole sitä estämässä

täällä on vahvoja argumentteja sekä puolesta että vastaan ja ne ovat täysin perusteltuja ja kyllä ymmärrän että monen edustajan päässä on tunnelma jaa ei tyhjiä poissa

siitä on yhtäältä muistettava se että siinä taas muodostettu yhteisö on uusi veikkausvoittovarojen edunsaaja

tämäkin edunsaajien joukko tuntuu kasvavan ja ei voida olettaa että veikkausvoittovarat voivat loputtomiin kasvaa

puhutaan että lainanotto kuriin mutta samanaikaisesti jatketaan holtitonta rahan lapioimista euromaihin

mutta varsinaisesti kysyn ministeri vapaavuorelta

kiistatta on totta se on julkisuudesta luettu että pahimmillaan ammattikorkeakoulujen supistukset johtavat jopa tuhannen opettajan työpaikan menetykseen

arvoisa puhemies

valitettavasti tämä repivä koulutuskeskustelu peilaa sitä tilannetta että suomessa koulutusjärjestelmä on rapautumassa

ja nimenomaan tässä selonteossa annetaan ymmärtää että keskipisteenä tulee valtiovetoisessa kehitysyhteistyössä olla se että mahdollistetaan tämä hyvän elämän edistäminen

kun täällä on viitattu useampaan otteeseen edustaja thors pääministeri katainen presidentti paasikiveen niin minä tyydyn sanomaan

eikö olisi tärkeää että opettajista tehtäisiin opinto ohjaajia mahdollisimman paljon jotta oppilaat saavat vierihoitoa ammattikorkeakouluissa ja valmistuvat ajallaan

hirmuista

meillä on todellakin upea menestystarina miten sukupolvissa meidän koulutusjärjestelmäämme on rakennettu

arvoisa herra puhemies

suuret kansalliset hankkeet on viety läpi huolellisessa valmistelussa arvostavassa hengessä erilaisia näkemyksiä yhteen sovitellen toisia mielipiteitä arvostaen

afgaanien valkoinen kulta heroiini matkaa venäjän eteläosiin pohjoisosiin ja eurooppaan

kyseessä on afgaanijoukkojen kouluttamisoperaatio

olisi todellakin tarvittu positiivinen luottorekisteri ja lopullisena askeleena täyskielto

näin tehden nato ennen kaikkea siis yhdysvallat haluaa poistua afganistanista voittajana mutta se ei tarkoita al qaidan toiminnan eikä taleban hallinnon valtaanpääsyn ehkäisyä

mutta pohtiessamme tätä ilmiötä on muistettava että ei tämä ole mikään irrallinen saareke elämäntavassamme

mitä konkreettisia panostuksia on luvassa että heroiinin ja muun huumeen viljely loppuisi ja kansalaisille turvattaisiin elämisen edellytykset oman työn kautta

totta kai on selvää että kaikki tämä heijastuu sitten siellä koulutuksen kentällä ja viime kädessä tästä repivästä hengestä kärsii oppilas lapsi opiskeleva nuori aikuisopiskelija ja niin edelleen

onnistuessaan nyt perustettava operaatio tarkoittaa korkeintaan sitä tulevaisuuden päivää kun maassa järjestetään oikeudenmukaiset ja avoimet vaalit

tämä kertoo nyt miten lukuisilla ihmisillä monet elämän arjesta selviytymisen työvälineet ovat hukassa

onhan tärkeämpää antaa onki kuin kala

puhemies

ei ole sellaista sukupolvien ketjua kokemusten vaihtoa sukupolvien välillä miten hoidetaan taloutta vastuullisesti

mutta kun sanottiin että suuret kansalliset koulutuspolitiikan hankkeet on valmisteltu huolellisesti laajapohjaisessa poliittisessa yhteisymmärryksessä ja asiantuntijoita hyödyntäen niin nyt sen sijaan valmistelua on leimannut kiire vaikeaselkoisuus johon perustuslakivaliokuntakin kiinnitti huomiota ja myös vaikutusarvioinnin lähes täydellinen poissaolo

suomalaiset ovat rakentaneet toimintavuosiensa aikana afganistaniin kymmeniä kouluja ja päiväkoteja sekä valvoneet useiden julkishallinnon rakennusten pystytystä

koulumaailma opetusmaailma ei ole riittävästi antanut eväitä oman talouden hoitoon vaikka pyrkimyksiä toki on ammatillisissa oppilaitoksissa

monessa puheenvuorossa viimeksi edustaja kauma on viitattu koulunkäyntimahdollisuuk sien parantumiseen erityisesti tyttöjen osalta

arvoisa puhemies

lisäksi ihmisillä on nykyisin liikaa harhaa siitä että oma taloudellinen tilanne pysyy stabiilina vaikka yllättävät muutokset ovat miltei kenelle tahansa milloin tahansa mahdollisia

viime vaalikaudella koulutusjärjestelmä rapautettiin kohtalokkaasti ja valitettavasti tämä synkkä kehitys jatkuu myös tällä kaudella

afganistanin operaatio on tärkeä mutta nyt ajattelen ettei se ollut suomessa kuolemisen arvoista

päähallituspuolueet ovat lähdössä vaaleihin ylikunnossa hapoilla

tätä optimaalisuutta käydä tätä keskustelua juuri nyt lisää erityisesti se että ylen ympärillä käytävä keskustelu on tällä hetkellä äärimmäisen vilkasta ja hallitusohjelmaan on kirjattu parlamentaarisen työryhmän perustaminen ylen julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta käsittelemään

toivottavasti yksikään eduskunta ei enää lähetä suomalaisia rauhanturvaajia olivatpa he sitten sotilaita tai siviileitä yhteenkään rauhaanpakottamisoperaatioon jollaiseksi isaf operaatiokin on muuttunut

me tarvitsemme nyt koulutuspolitiikan nostamista yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön ja siinä mielessä näen toivon merkkinä että hallitus ottaa tämän tehtävän vastuullisesti täällä ovat käytännössä kaikki ministerit paikalla toisin kuin viime vaalikaudella välikysymyskeskusteluissa joissa yleensä sektoriministeri joutui jäämään yksin puolustamaan hallitusta

arvoisa herra puhemies

usein näissä vipeissä on syyttömiä maksumiehiä

sopimus on tärkeä ja kannatettava mutta eri puolilta salia on esitetty perusteltuja kriittisiä kysymyksiä

monenlaista tragiikkaa on taustalla ennen kuin on ajauduttu tähän kierteeseen

olisi toivottavaa että erilaisista traditioista ja kulttuurieroista riippumatta voitaisiin lähentyä

arvoisa rouva puhemies

ihmettelen sitä useammassa opposition puheenvuorossa esiintynyttä hokemaa että olemme kääntymässä sisäänpäin

tämä todistaa sen että hallitus suhtautuu koulutuspolitiikkaan äärimmäisen vakavasti näiden vaikeiden taloudellisten aikojen keskellä

ja kuten tiedämme tämä työryhmähän on viime vuoden lopulta jo työskennellyt kansanedustaja arto satosen puheenjohdolla ja saanut jatkoaikaa kesäkuun loppuun asti

ei se että tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa resurssien käyttöä arvioidaan uudelleen ja etsitään uudenlaista vaikuttamista vie meitä vielä sisäänpäin

kadunmies ymmärrettävästi hyvin usein luulee että eduskunnan valitsema hallintoneuvosto käsittelee ohjelmapolitiikkaa ja vaikuttaa ohjelmien sisältöihin

afganistan on jälleen vuodessa nolla

suomi oli barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajana ja nyt parin vuoden päästä on tulossa arktisen neuvoston puheenjohtajuus

ohjelmapolitiikan ja hallintoneuvoston välillä on kuitenkin palomuuri ja ohjelmien sisältö ei kuulu hallintoneuvostolle

nämä nimenomaan osoittavat että suomi on äärimmäisen aktiivinen kansainvälisillä foorumeilla etsii lisää kansainvälisiä foorumeita

hallintoneuvoston tehtävänä on valita ja vapauttaa vuosittain yhtiön hallitus ja sen puheenjohtaja sekä päättää yhtiön asioista jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista

voiko ulkoministeri raottaa suomen painopisteitä tulevasta arktisen neuvoston puheenjohtajuudesta

edelleen hallintoneuvostolle kuuluu huolehtia ja valvoa julkisen palvelun tehtävien asianmukaisesta suorittamisesta ja myös laatia palveluiden ja toimintojen ennakkoarviointi suhteessa julkiseen palveluun ja viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen sekä suhteessa siihen vastaavatko ne yhteiskunnan demokraattisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin

edelleen hallintoneuvostolle kuuluu päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista hyväksyä ja tarkastaa hallituksen toimintakertomus valvoa yhtiön hallintoa ja antaa lausunto yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksesta ja tietenkin sitten tämä nyt käsillä oleva hallintoneuvoston kertomus

siinä puhuessani kyllä ymmärsin että nyt ammuin ohi eli olin toki tietoinen siitä että valitusmahdollisuutta ei tähän asti ole ollut niin että anteeksi nyt vain että tuossa vähän sekoilin

kiitän edustaja lindtmania rehellisyydestä hän siteerasi puheenjohtaja timo soinin ennen vaaleja lausumaa

tämä julkinen palvelu jota yle harjoittaa vahvistaa myös kansalaisten yhdenvertaisuutta

mutta se ei ollut varsinainen asia vaan että ylipäätänsä se minkälaisena raakileena lakiesitys eduskunnalle ja sivistysvaliokunnalle tuli ei kerro kovinkaan rohkaisevaa kieltä lainvalmistelumme tasosta

oppositio esittää nyt omina ajatuksinaan niitä puheenvuoroja joita monet meistä viime kaudella oppositiossa olleista kansanedustajista ovat puhuneet

tämä on koko julkisen palvelun perusajatus ja se on kirjattu myös moniin eurooppalaisiin asiakirjoihin

kansalaisten yhdenvertaisuutta rakentava julkinen palvelu edellyttää lähtökohtaisesti kolmea perustavoitetta

kuten puheenvuorossani totesin käytännössä kaikki tahot asiantuntijatahot esittivät voimakasta kritiikkiä ja dubioita lakiesitystä kohtaan

arvoisa puhemies

mutta te olette olleet nyt kotitehtävissänne niin laiskoja että esitätte meidän viime vaalikaudella esittämiämme omina ajatuksinanne

on äärimmäisen tärkeätä että tällaisena aikana puhutaan vakavasti työllisyyskehityksestä sillä työttömyyttä pahempaa on vain sota

että pientä aktiivisuutta

on valitettavaa että tällä tavoin valmisteltuja lakiesityksiä tuodaan eduskuntaan asti

mutta kyllä tämä keskustelu on paljastanut että kun oppositio on viljellyt näin tiuhaan näitä välikysymyksiä niin oppositiolla on välikysymysväsymys

kokemus todistaa että kestävä rauha voi perustua joko yhden ylivaltaan tai kaikkien tasapainoon

esimerkiksi minun kotikaupungissani kuopiossa omaishoitajat joutuvat hakemaan valitusten kautta oikeutta

lisäksi yleisön tulee kokea julkinen palvelu luotettavaksi ja uskottavaksi mediatoimijaksi

puhemies

myönnän että oli erittäin traumaattinen kokemus olla koulutusryhmässä smolnassa hallitusta rakennettaessa hallitusohjelmaa suunniteltaessa

itämerellä ei ole mitään yhden ylivaltaa mutta lisääntyneiden sotaharjoitusten myötä tasapaino on horjunut

monipuolinen kielitaito on arvokasta pääomaa ja tämä aloite mahdollistaa välttämättömän kansalaiskeskustelun

edustaja gustafssonin arvostamani edustajan kommentti ikään kuin jostakin salaliitosta että ministeri lindströmillä olisi jotakin naisia vastaan oli perinteisen valtionhoitajapuolueen edustajalta melkoinen pohjanoteeraus

näiden kolmen ehdon kattavuuden monipuolisuuden ja luotettavuuden on täytyttävä riittävässä määrin jotta julkisen palvelun yhtiö voi onnistuneesti toteuttaa mitään sille annettua tehtävää

arvoisa herra puhemies

kysynkin ulkoministeriltä

mutta on täysin aiheettomia huolia jos puhutaan siitä että meidän pohjoismaiset kanssakäymisemme ohentuisivat tai ruotsinkieliset saisivat liian vähän palvelua tai kaupalliset kontaktit vähenisivät

koulutusleikkaukset eivät ole mikään hieno asia mutta niin kuin tiedämme innovaatiot syntyvät vain yrityksen ja erehdyksen kautta vain harvat kokeilut johtavat lopullisiin innovaatioihin

voisiko suomi olla aloitteellinen esimerkiksi yhdessä ruotsin kanssa järjestämään jonkinlaisen mini itämeri etykin tyyppisen kokouksen joka lievittäisi geopoliittista jännitystä itämeren alueella

tämä on edellytys niin suuremmille koko yhteiskunnan ja kulttuurin kattaville tehtäville kuin kohdennetummille erityistehtäville tai erityisryhmien palveluille

hallitus ja nimenomaan työministeri tekevät kaikkensa jotta suomi saataisiin nousuun työllisyys ja kasvu ja kehitysuralle

arvoisa herra puhemies

ammattikorkeakoulukenttä saa iloita että lainsäädäntö on nyt tässä vaiheessa mutta asian lopullinen onnistuminen ei sittenkään ole kiinni kakkosvaiheesta vaan siitä että ammattikorkeakoulujen rahoitus todellakin turvataan sillä ilman riittäviä taloudellisia resursseja toiminta ei pyöri lainsäädännön edellyttämällä tavalla

kun ruotsi on vapaaehtoinen niin ne ihmiset ovat kyllä sitten motivoituneita sitä oppimaan ja lukiossa olisi taatusti pakolliset kurssit ruotsin kielessä